on tärkeää myös että omaishoitajien erittäin tärkeä työ vihdoin aidosti tunnustetaan ja että sote uudistus maakuntamallilla toivottavasti saadaan pikaisesti maaliin

pakkokorjaukset niin teillä rautateillä kuin myös silloilla ovat aina paljon ennakoivia toimenpiteitä kalliimpia

hallitus on nostanut normien purkamisen ja kokeilut yhdeksi kärkihankkeeksi

hallitusohjelmassa onkin monia rakentamista ja asuntotuotannon lisäämistä edistäviä toimenpiteitä

erityisen tervetulleita ovat toimet kaavamenettelyjen keventämisestä sääntelyn purkamisesta ja toimenpiteet tonttitarjonnan lisäämiseksi

on hyvä että maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettelystä ympäristöministeriössä luovutaan ja että rantarakentamisen poikkeamispäätökset siirretään kokonaisuudessaan kuntiin

vapaa ajan asuntojen muuttamista pysyviksi asunnoiksi on edelleen joustavoitettava ja niistä päätökset on voitava tehtävä kunnissa

kaiken kaikkiaan on hyvä että maankäyttö ja rakennuslakia uudistetaan rakentamismahdollisuuksien helpottamiseksi

toivon vilpittömästi että kaikki osapuolet istuvat uudelleen samaan pöytään ja kesällä aikaansaadaan tuo koko suomen kilpailukyvylle tärkeä sopimus

arvoisa puhemies

vaikka hallitusohjelma sisältääkin kipeitä leikkauskohteita tuo hallitusohjelma on tulevaisuuteen katsova suuntaa kääntävä ja suomea pelastava ohjelma

tässä työssä annan täyden tukeni pääministeri sipilälle ja koko hänen hallitukselleen

asian käsittely keskeytetään tai eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kolmas kuudetta kaksituhattaviisitoista kello

eduskunnan istunto on päättynyt

hallitus ei tällä talousarvioesityksellään luo uutta työtä suomeen veroratkaisujen avulla tai tue suomalaista yrittäjää ja yrittäjyyttä

sen sijaan esimerkiksi kotitalousvähennystä leikkaamalla on vaarana että sekä työpaikkojen menetys että myös harmaan talouden kasvu lisääntyy

näiden leikkausten kokonaistaloudelliset vaikutukset pitäisikin selvittää etukäteen ja katsoa säästääkö hallitus tässä oikeastaan ollenkaan vai kääntyykö asia päinvastoin

pienet ja keskisuuret yritykset ovat se tukijalka joka tässä maassa helpoiten pysyy ja työllistää

perusturvakorotusten suuntaaminen pelkästään työttömyysturvan peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen ei ole keskustan näkemysten mukaan laajasti ymmärtäen perusturvan kokonaisparannus

perusturvaan kuuluu muutakin kuin toimeentulotuki eli esimerkiksi kansaneläke vanhempainraha ja opintotuki

näitä hallitus ei budjettiesityksessään huomioi ja köyhyyttä on edelleen näissäkin ryhmissä

samoin me keskustalaiset odotamme kyllä mielenkiinnolla toteuttaako hallitus omaishoitopalkkion verottomuuden

kuntaverot nousevat tai palveluja leikataan

jos päälle lasketaan vielä erilaiset tasaveroprosentin kulutusverot tasaverokehitys tässä maassa sen kuin vahvistuu

hallituksen kuntapolitiikka on ollut viime päivinä niin poukkoilevaa että siitä ei ota oikein kukaan mitään selvää

joinakin päivinä julkisuuteen tulee tieto että kunnille suunnitellaan velka ja verokattoa sekä rajuja muutoksia valtionosuusjärjestelmiin

ne tarvitsevat lisärahoitusta mutta koko maan syrjäseudut mukaan lukien kannalta tieverkon kunnossapidon pitäisi olla ensisijaisessa asemassa

laajakaistan ulottaminen koko suomeen pitää olla hallituksen tavoite

järjestelmät pitää tehdä viipymättä

voidaankin oikeastaan kysyä aikooko hallitus ja onko hallituksen tavoitteena lisätä esimerkiksi lääkäreiden työtä vähentämällä homekoulujen peruskorjausrahoja

tämä tuntuu asianomaisesta ministeristä ja varmaan monesta muustakin varsin pieneltä summalta mutta tämä johtaa myös siihen että monen kaupunginorkesterin tai maakuntaorkesterin toiminta vaikeutuu huomattavasti

esimerkiksi vaikkapa saimaan ammattikorkeakoulussa prosessitekniikan koulutusohjelman alasajo näyttää todennäköiseltä

alasajo on asia jota ainakin metsäteollisuudessa ihmetellään sillä onhan kaakkois suomessa yksi maailman suurimpia metsäteollisuuden keskittymiä

katsotaanko tässä siis tulevaisuuteen vai mihin

yhteenvetona voidaan tästä budjettiesityksestä todeta että keskittäminen ja maakuntien tyhjentäminen näyttää olevan talousarvioesityksen se suuri linja

on hyvä että kuntien valtionosuuksia ei nyt leikata ja että kuntataloutta pyritään vahvistamaan esimerkiksi vaikkapa kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita karsimalla

kunnille annetaan siis nykyistä enemmän harkintaa omaa harkintaa järjestää palvelujaan resurssiensa puitteissa

kun kunnilta aikanaan kysyttiin tätä mitä ne olisivat valmiit siirtämään muualle niin ainakin omassa kaupungissani tuli erittäin lukuisia esityksiä niistä tehtävistä

toinen asia koskee hallitusohjelman kirjausta jonka mukaan hallitus selvittää työvoimapalveluiden sekä resurssien siirtoa kuntien vastuulle vaikeimmin työllistyvien osalta

edustaja heinonen otti erittäin hyvin yksityistiemäärärahat esille ja toivotaan että se asia tulee huomioitua myöskin sitten jatkokeskusteluissa

tässä on paljon puhuttu viime aikoina ja tänään ja eilen ja muulloinkin näistä kunta asioista ja siitä millaiseen kuntaan ollaan menossa

paras hankkeen yhteydessä on saatu myöskin paljon hyvää aikaan siellä on saatu kuntayhtymiä jotka ovat aloittaneet toimintansa toimineet vuoden kaksi

meillä aika paljon nyt aiheuttaa keskustelua se että meillä on perustettu etelä karjalan sosiaali ja terveyspiiri johon kunnat ovat aikanaan lähteneet ehkä vaivoinkin mukaan ja hyvin harkiten

nyt on sitten siellä myöskin hallinnossa tullut esille onko tämä etelä karjalan sosiaali ja terveyspiiri edelleen voimassa voiko se toimia siellä vai mikä on tilanne ja jos nyt tämä kuntauudistus etenee niin miten sitten eteenpäin

keskittämisen ja kymmenien kompromissien hallitusohjelma

voidaanko meillä viedä niitä hankkeita eteenpäin luottaen että eksote voi toimia

tietysti me kaikki toivomme että kaikki kunnat olisivat siinä täysillä sitten mukana ja valtion taholta myöskin sitä hanketta voitaisiin viedä eteenpäin että kaikki ovat siinä täysillä mukana

hallitusohjelmasta huomaa että hallitus on unohtanut suomen ulottuvan myös kehä kolmosen ja vain muutaman suuremman kaupungin ulkopuolellekin

hallitus kurittaa kuntia rajulla kädellä

kunnat joutuvat nostamaan kunnallisverotustaan rajusti turvatakseen palvelunsa vaikka hallitus on sitoutunut siihen että tuloverotusta ei nosteta

kuten vastaava ministeri aiemmin tänään sanoi ennen on edetty muutoksessa kuntajohtoisesti nyt valtiojohtoisesti

kuntia ajetaan pakkoliitoksiin säästöillä perustellen

hallitus tulee kuntaliitoksiin ajavalla politiikallaan vähentämään kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia ja palveluja samalla rajulla kädellä

liikenneministeriä vaikka hän ei olekaan täällä paikalla haluan onnitella painavasta ja vastuullisesta mutta todennäköisesti tyhjästä salkusta

hallitusohjelmassa mainitaan että hallitus varmistaa suomen hyvät liikenneyhteydet venäjän suuntaan ja että tärkeitä ovat suuria liikennemääriä palvelevat maakunnallista merkitystä omaavat hankkeet

asuntovelan korkovähennyksen pienentäminen nostaa suoraan asumisen hintaa

kotitalousvähennyksen laskeminen huonontaa työllisyyttä ja vähentää myös sen käyttöä

hissi ja korjausrakentamista edistetään tekstiosiossa mutta rahapuolella siellä liitteissä sen varoja ollaan kuitenkin vähentämässä

miksi siis hallitus tässä taloustilanteessa haluaa nostaa asumisen hintaa ja samalla myös vaarantaa rakennusalan työllisyyttä

arvoisa puhemies

hallitusohjelma on linjaton sillisalaatti jonka ainekset elikkä suomeksi lupaukset ja varat eivät sovi yhteen

en siis voi millään puolustaa uuden hallituksen ohjelmaa ja tulen äänestämään aikanaan sitä alas

rand

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestykseen neljäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesyhdeksäs kuudetta kaksituhattayksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen taksit vastaan

arvoisa puhemies

varmaan eri maakunnilla ja koko suomessa on paljon semmoisia isoja tiehankkeita joihin toivotaan parannuksia mutta itse kyllä luotan siihen hallituksen ohjelmaan hallitusohjelmaan jossa sanotaan että kyllä tuo venäjän suunta on se missä pitää painopistettä myöskin ottaa huomioon ja siellä on paljon tarpeita

mutta sitten on ihan hyvä tuoda esille se että nämä teiden peruskunnossapitomäärärahat eivät tällä tasolla riitä vaan koko ajan teiden taso laskee

pitää muistaa että se myöskin painottaa kunnille lisää paineita ja kunnat joutuvat sitä kautta myöskin satsaamaan ja se on myöskin kuntien talouksissa kestämätön tie

kun on kuunnellut tämänkertaista istuntoa niin on havainnut että oppositio kyseenalaistaa lähes jokaisen hallituksen esityksen ja löytää siitä aina moitittavaa

kun tämä hallituksen esitys oli liikenne ja viestintävaliokunnassa niin siellä on yksimielisesti saatu mietintö kasaan

hallituksen esityksellä pyritään varmistamaan huviveneiden vesiskootterien ja muiden laitteiden lain tarkoittamien muiden tuotteiden vaatimusten mukaisuus ihmisten turvallisuuden terveyden omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi

kuitenkin on tärkeää tässä hallituksen esityksessä että lakia ei sovelleta omaan käyttöön rakennettuihin vesikulkuneuvoihin jos niitä ei saateta markkinoille viiden vuoden kuluessa vesikulkuneuvon käyttöönotosta

ja silloin kun käydään keskustelua ja perehdytään myöskin asioihin monta kertaa siellä saadaan yksimielisiä näkemyksiä aikaan ja niin tässäkin koska hallituksen esitys on hyvä

tässä on käytetty hyviä puheenvuoroja nimenomaan koirasusista supikoirasta ja minkistä ja näiden kantaa ei saakaan päästää kasvamaan todellakaan

supikoirakannan tehokas rajoittaminen on erityisen tärkeätä esimerkiksi vaikkapa vesilintujen ja metsäkanalintujen tulevaisuuden kannalta

myöskin erilaisten tautien leviämisen estämiseksi metsästäminen on todella tärkeää ja sitä tulee tehokkaasti toteuttaa

se on se että maa ja metsätalousvaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että esimerkiksi laivaliikenteen kautta merikuljetuksissa erilaisia vieraslajeja voi levitä esimerkiksi laivojen painolastivesissä tai runkoon kiinnittymisen kautta merialueelta toiselle ja jopa tuonne meidän sisävesistöihimmekin

siihen tulee kiinnittää huomiota ja tähän asiaan on jo tulossa hallituksen esitys joka on jo myöskin valiokuntakäsittelyssä

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen esitys on siis todella hyvä ja oikeudenmukainen uudistus joka tukee kaikkein pienituloisimpia suomalaisia

sitten kun edustaja gustafsson esitteli sdpn edustajien vastalausetta niin totean siihen että yleisradion tulevien vuosien rahoitus on jo parhaillaan pohdittavana ministeri bernerin asettamassa parlamentaarisessa työryhmässä

elikkä se on jo siellä myöskin tuleville vuosille pohdittavana

arvoisa herra puhemies

hallituksen budjettiesityksessä todetaan että lisävaroja tarvitaan itärajan rajanylityspaikkojen uudistamiseen vahventamiseen ja varustamiseen

hallituksen esityksessä myös todetaan että samalla suomi varautuu eun ja venäjän viisumivapauteen

venäjän mahdollinen viisumivapaus aiheuttaisi todellisen pulan rajavartijoista suomen kaakkois ja itärajalla

kiitos ministeri räsäselle että hän tänään totesi ettei suomi selviä nykyisten budjettikehysten puitteissa mahdollisesta venäjän viisumivapaudesta

myös venäjän wto jäsenyys tulee lisäämään tavarakuljetuksia ja ruuhkia kaakkois suomen raja asemilla

on hyvä että rajavartiolaitoksen toimintamenomäärärahoja nostetaan ensi vuonna tästä vuodesta jonkin verran

tänä päivänä voi myös ihmetellä sitä miksi suomen puolella raja ja tullimuodollisuudet usein kestävät huomattavasti jopa kauemmin kuin venäjän puolella

rajanylityspaikkojen puitteet ovat jääneet jälkeen nykyisistä tarpeista

kaikkia kaakkois ja itä suomen kansainvälisiä rajanylityspaikkoja on kehitettävä mutta myös tulee pyrkiä avaamaan uusia väyliä ja mahdollisuuksia matkailun ja yritystoiminnan tarpeiden mukaan

kuten edustaja palm tänään iltapäivällä esitti ja kysyi ministeri räsäseltä niin parikkalan syvänoron tilapäisen rajanylityspaikan muuttamista kansainväliseksi raja asemaksi tulee viedä eteenpäin

rajanylityspaikka sijaitsee logististen pääväylien varrella ja siten muun muassa vaikuttaisi myönteisesti etelä karjalan ja etelä savon aluekehitykseen

paitsi rajanylityspaikkojen kehittäminen myös niille johtavien liikenneväylien parantaminen on tärkeää ja välttämätöntä

samoin kasvavasta rajaliikenteestä ja matkustajamääristä johtuen myös poliisin resurssien lisääminen kaakkois suomessa on tärkeää

rajanylityspaikoilla tulee edelleen kehittää myös rajan ja tullin yhteistyötä

siitä on kaakkois suomessa saatu hyviä kokemuksia kun on pyritty toimimaan niin sanotun yhden luukun periaatteella elikkä yhdellä palvelulla

nykyisin myös ympäristöministeriön kaksoisrooli sekä ohjaavana että myös vahvistavana viranomaisena on ollut hieman ongelmallinen ja se on myös osittain haitannut eri viranomaisten yhteistyötäkin

eri puolilla suomea maakunnilla on omat erityistarpeensa ja kyllä maakunnissa tehdään vastuullista päätöksentekoa itse uskon näin ja luotan niihin maakuntapäättäjiin

tällä hallituksen esityksellä maakuntakaavoitus muuttuu ennakoivaan ja nykyistä vuorovaikutteisempaan suuntaan

edustaja mikkonen omassa puheenvuorossaan totesi että jatkossa on tärkeää että ympäristöministeriö vahtii maakuntakaavojen laatimista

en todellakaan näe ympäristöministeriön roolia sillä tavalla vaan kyllä ympäristöministeriö tulee olemaan yhteistyöelin joka on mukana myöskin maakuntaliittojen kanssa laatimassa sitä maakuntakaavaa

kuten edustaja pakkanen jo aiemmin otti esille niin tässä hallituksen esityksessä esitetään kahden uuden seudullisen toimivaltaisen viranomaisen perustamista joukkoliikenteen järjestämiseen ja ne tulisivat kotkahaminapyhtää alueelle sekä toinen meri lapin alueelle

he ovat kokeneet että he pystyisivät siellä seudullisesti hoitamaan tämän joukkoliikenteen nykyistä paremmin